meidän antimme tähän maailmalla ei siinä ole on maailmanlaajuiseen ongelmanratkaisuun on teknologinen osaaminen jota voimme viedä sekä tuotteina että osaamisena

tehostamalla energiankäyttöä rakennuksissa liikenteessä teollisuudessa voitaisiin näillä näkymin vähentää maailman sähkönkulutusta kolmanneksella

suomessa suurin potentiaali on korjausrakentamisessa mutta myös niin sanottua matalaenergiarakentamista pitää lisätä

erityisen iloinen olen siitä että uudenmaan vuoden yritykseksi viime lauantaina valittiin juuri matalaenergiaosaamista ja kansainvälisiäkin ponnisteluja tekevä enermet

kaikkien päästöiltään merkittävien maiden välinen ilmastosopimus taas varmistaisi maailmanlaajuisen kysynnän vähäpäästöiselle teknologialle

yksinomaan eun tasolla asetetut tavoitteet eivät välttämättä edistä yhteisössä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönottoa

suomi on uusiutuvien energialähteiden käytössä ja yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa johtavia maita maailmassa

sen sijaan esimerkiksi pientalojen maa ja ilmalämpöpumppujen käytössä olemme vasta lapsenkengissä verrattuna ruotsiin

jätteenpoltto ei tunnu myöskään edistyvän kuin muutamalla harvalla paikkakunnalla ei sitten millään strategiasta riippumatta

toisaalta luotettavaa tutkittua tietoa erilaisten keinojen vaikutuksista ilmakehään koko niiden elinkaaren aikana on vaikea löytää ja ennen kaikkea tutkimustuloksia on vaikea verrata toisiinsa

muussa tapauksessa huononnamme teollisuutemme globaalia kilpailukykyä ja niiden vähäistenkin jäljelle jäävien työpaikkojen olemassaolo on kyseenalaista

koska energian säästäminen on ehdottomasti halvin keino päästöjen pienentämiseksi olisi t k rahoitusta suunnattava tulevaisuudessa myös energian säästämisen kehittämiseen

perheiden hyvinvoinnista pitää jatkossa huolehtia erityisesti siten ettei sähkön hinnan kohoaminen aiheuta todellista katastrofia yksittäisille

arvoisa puhemies

koti suomen tekemättömien töiden lista onkin pitkä

vanhat tiet ja väylät ovat huonossa kunnossa ja uusiakin pitää rakentaa

asuntokanta kaipaa kohennusta

nyt jos koskaan on hyvä aika näille kotitöille

finanssikriisin myötä rahoituksen saatavuus on yllättäen osoittautunut niukaksi ja julkisen sektorin hankkeiden rahoitus niukentaa sitä edelleen ellei ryhdytä erityistoimiin tällä alalla

pelkona on yleinen luottolama

tämän vuoksi rahoituspääomien tuonti suomeen valtion ja kuntien hankkeiden tarpeisiin on erittäin tärkeää

on ilmeistä että nykyisessä taloustilanteessa finanssipääomia suomeen voidaan tuoda enää vain joko suomen valtion tai suomen kuntien luottokelpoisuuteen nojautuen

tukien tehokkuutta on voitava tarkastella uudelleen ja uudesta näkökulmasta tätä taustaa vasten

näiden luottolaitosten avulla nyt uhkaavaa luottolamaa voidaan torjua

uusia toimijoita ei ole aikaa perustaa sillä niiden tulisi rakentaa kansainvälisten markkinoiden suhdeverkostot aivan tyhjästä ja luoda jalansija omalle varainhankinnalleen

ministeri ihalainen tässä jo hiukan valotti sitä mitä kehysriiheen mahdollisesti on tulossa eli työstälähtöikää pohtivan työryhmän tuloksia ja siihen liittyviä kohtia

kuntarahoituksen ja finnveran toiminnan aktivointi on jo aloitettu nyt tehdyillä lisäpääomituksilla

pääomituksen lisäysten tulee olla rahoitustarkastuksen laatuvaatimusten mukaisesti pysyviä ja kansainvälisesti läpinäkyviä jotta noiden toimijoiden uskottavuus kansainvälisessä varainhankinnassa olisi turvattu

väliaikainen ja nopeasti poistuva tilapäinen pääomitus on kansainvälisen uskottavuuden kannalta myrkkyä jota ei pitäisi edes mainita näissä vakavissa yrityksissä

on kuitenkin hyvä varautua myös luottolaman syvenemiseen ja tilanteen vaikeutumiseen

järkevää varautumista olisi uusien ja entistä laajempien toimivaltuuksien määrittäminen molemmille luottolaitoksille niillä toimialoilla jotka ovat ey kilpailulainsäädännön mukaisesti mahdollisia mutta joita suomessa ei ole määritelty niiden toimialaan kuuluviksi

tämä antaisi meille hyvät institutionaaliset edellytykset torjua luottolamaa yhdessä muiden yksityistä pankkisektoria tukevien toimenpiteiden kanssa

arvoisa puhemies

pankkien suhtautuminen valtiontakausten vastaanottoon lyö ällikällä

tästä seurauksena lainananto vakavaraisillekin yrityksille on loppunut ja konkursseja tulee mitättömien likviditeettiongelmien vuoksi

elvytys on taitolaji jossa oikeat aikataulut ja oikea mitoitus kunakin ajankohtana on tarkkaan harkittava

kollegoilleni salin vasemmalla laidalla muistuttaisin ettei elvytyksessä ole kysymys huutokaupasta siitä kuka eniten tarjoaa niin kuin nyt on vähän tapahtunut

kysymys on siitä mitkä toimet vaikuttavat nopeimmin mitkä kestävimmin ja mistä saadaan paras työllisyysvaikutus ja näinhän hallitus tekeekin

metsä on hyvin tärkeä meille monessakin suhteessa ja nyt nämä eu päätökset myöskin energiahuollon osalta tuovat lisää tähän paineita ja hyvinkin erilaisia painotuksia jatkossa

tämä tarkoittaa myös sitä että metsänhoidolliset osaamiset ovat hyvin heterogeenisia ja nyt nimenomaan näihin kaupunkilaismetsänomistajiin tarvittaisiin erityistoimenpiteitä

ministeriltä olisinkin kysynyt kuinka jatkossa turvataan metsäneuvonnan saatavuus ja riittävät voimavarat koska kaupunkilaismetsänomistajat ratkaisevat tulevaisuudessa nimenomaan suomalaisen puuhuollon

arvoisa puhemies

vaikka nyt puhutaan osaamisen budjetista niin kiinnittäisin silti huomiota ja esitän huoleni matematiikan ja luonnontieteiden jossa on myös lääketiede mukana tietämyksen ja osaamisen tasoon sekä vaikutukseen maamme teknistaloudelliseen ja tieteelliseen kehitykseen

me emme ole missään pisa tutkimuksen tasolla matematiikan opetuksessa ja jos me haluamme pärjätä tulevaisuudessa viennissä meidän tutkimuksessamme ja kehityksessämme ja meidän osaamisessamme niin matematiikka on se perus josta kaikki lähtee

aivan kuten täällä nyt on tullut esiinkin meille on tulossa mittava uusiutuvan energian paketti ja tukea nyt jaetaan vähän yhteen sun toiseen asiaan jotta pystymme toteuttamaan ne uusiutuvan energian vaatimukset meille joihin me olemme sitoutuneet

itse olisin enemmänkin huolissani en siitä osaamisesta vaan nimenomaan siitä miten koordinoidaan se osaaminen meillä on osaajia eri puolilla erilaisissa yhteisöissä erilaisissa keskuksissa tekemässä sitä hyvää työtä mutta se että se koordinoituisi sillä tavalla että tulisi todella niitä tuloksia ja niitä uusia innovaatioita

nimenomaan näkisin ympäristöpolitiikan puolen alueella että meillä olisi suuri mahdollisuus joka hyödyntäisi myöskin meidän tarpeitamme eli akkuteollisuutta nanoteknologian hyväksikäyttöä ja monta monta muuta asiaa joilla pystytään tehostamaan toimintoja

niin kuin sanoin omassa puheenvuorossani elvytys on taitolaji ja oikeat aikataulut ja oikea mitoitus kunakin ajankohtana on tarkkaan harkittava

rantakangas onko keskusta nyt tosissaan tässä kunnallisverotuksen katossa

oletteko te irtautumassa paras hankkeesta ja kuntien harkinnanvaraisista avustuksista kun te tätä lähdette esittämään kun nimenomaan näillä hankkeilla sekä paras hankkeella että harkinnanvaraisilla avustuksilla turvataan kuntalaisten palvelut ympäri suomea

arvoisa puhemies

viime vuonna tässä samaisessa keskustelussa toin sen esiin ja ihmettelyni että valtiolta puuttuu taseajattelu talouspolitiikasta

ahde toi tämän nyt tässä taas uudelleen esiin ja nimenomaan että sieltä puuttuu niitä valtion omistamiseen liittyviä kysymyksiä

tästä esimerkiksi voitaisiin jatkaa myöskin investointien ja investointihankkeiden tuomiseen mukaan esimerkiksi liikennepuolella jolloin pystyttäisiin pitkällä aikavälillä katsomaan mitä valtiolla on ja mihin on varaa

tämä että meiltä puuttuu taseajattelu tuo lisänään semmoisen johdannaisajattelun että meillä baselin vaateissa aikanaan tulee pääomavaade ja se tulee pankkisektorille kaikille jotka harrastavat takaustoimintaa

kyllä täytyy sanoa että hallitus on tehnyt nyt hyvin paljon nimenomaan tämän kasvun eteen ja voin sanoa että työvoima ja yrityspalvelujen uudistamista tervehdin todella ilolla

meillä on todettu aikaisemmin että työttömyys kohdistuu yleensä vähemmän koulutusta omaaviin henkilöihin mutta tänä päivänä saamme päivä päivältä kuulla sitä kuinka meillä osaavia insinöörejä varsinkin ict sektorilla irtisanotaan

tähän kohdistettuna nimenomaan täsmäkohdistettuna että he pystyvät työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen ja tuomaan sitä tuottavuutta suomelle niin veronmaksun muodossa kuin sitten yrittäjyydenkin muodossa näen että tämä on erittäin hyvä askel hallitukselta näiden ihmisten kohtaloita parantamaan

siitä olisinkin kysynyt miten konkreettisesti tässä hallitusohjelmassa ja tässä esityksessä sisällä olevat esitykset meinataan nyt sitten kohdistaa ensi vuoden budjetissa ja mitä ovat ne konkreettiset toimet miten tämä raha käsitellään

tässä on juuri todettu että kunnilla menee keskimäärin hyvin tai keskimäärin huonosti ja ministeri on sen sanonut että nämä ansiotuloveron vähennyksistä tulevat tulonmenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti

yksi yhteinen nimittäjä näillä kunnilla on olipa se sitten iso tai pieni että kuntien hankintaosaaminen on edelleen lasten kengissä

osaamattomuus näissä hankinta asioissa syö kuntalaisten veroeuroja todella paljon

nyt kaupungeissa ja kunnissa joudutaan isojakin sopimuksia avaamaan tai jo tehtyjä palvelusopimuksia purkamaan kilpailutusprosessissa tehtyjen virheiden vuoksi

ministeri oletteko harkinnut sitä että pyrkisimme saamaan kuntaliiton yhteyteen tällaisen yksikön joka auttaisi kuntia kootusti näiden sopimuksien tekemisessä ettei näitä virheitä syntyisi

vapaa taloudenpito vastuulliset kunnallispoliitikot ja toimiva lähidemokratia tuottavat maailman parhaan kuntatalouden

erityinen lainalaisuus löytyy maailman kuntatalouksista

arvoisa puhemies

kun kuntatalouksien velkaantumista ryhdytään säätelemään ylhäältä esimerkiksi valtion taholta ja sille asetetaan yläraja niin kuntatalous velkaantuu lyhyessä ajassa hyvinkin nopeasti

juuri äsken ed

olisin vielä täsmentänyt ja tarkentanut sitä että kun mainitsitte että tulette tekemään tähän selkeästi uusia ajatuksia ja uusia remontteja niin mitä ne ovat ne uudet ajatukset ja uudet muutokset

sama pätee kunnallisveroon

kun sille asetetaan yläraja niin kummallista kyllä tuohon ylärajaan päästään aika nopeasti ja kiivetään aika nopeassa aikataulussa ihan niin kuin se olisikin joku tavoitetaso jonka jälkeen alkaa sitten valtion holhous

tätä signaalia valtion tulevasta holhouksesta ei saa antaa kunnille joten edelleen kannatan sitä että kannattaa toimia vastuullisesti kunnissa ja mennä sen eteen että meillä on hyvät kunnallispoliitikot ja he osaavat elvyttää oikein niin kun pitää

arvoisa puhemies

tunnetusti budjetissa ei kunnille menevää rahaa korvamerkitä tarkasti tietyille menoille

nyt kunnat saavat opetustoimeen lisää rahaa joka toivottavasti kohdentuu oikein

ministeri sarkomaa on korostanut esimerkiksi perusopetusryhmien koon pienentämisen merkitystä sekä oppilaille että opettajille

meidän kuntapäättäjien on nyt sitten huolehdittava siitä että opetusryhmät todella pienentyvät siellä missä ne ovat isoja

samoin on huolehdittava siitä että tukiopetus koulunkäyntiavustajat ja erityisryhmät saavat tarvitsemansa rahoituksen voidakseen toimia riittävän tehokkaasti

arvoisa puhemies

yli puolet suomeen tulleista maahanmuuttajista asuu uudenmaan ja itä uudenmaan alueella

me tarvitsemmekin täällä työperäistä maahanmuuttoa pystyäksemme tuottamaan välttämättömät peruspalvelut myös tulevaisuudessa nyt en puhu tästä laman mahdollisuudesta

vähimmäisvaatimus maahanmuuttajien kotouttamisen kouluttautumisen ja työllistymisen onnistumiseksi on kuitenkin edes auttava suomen tai ruotsin kielen taito

kielikoulutuksen asiallinen järjestäminen on aivan välttämä töntä maahanmuuton onnistumiseksi

eri lähtötasoilla oleville maahanmuuttajille on yhä haastavampaa sekä määrällisesti että laadullisesti järjestää oikeantasoista kielikoulutusta

kielitaito on avain myös työllistymiseen

tärkeää on että tässä suhdannetilanteessa kaikilla sektoreilla mietimme mahdollisia elvyttäviä toimenpiteitä

äsken valtiovarainministeriön pääluokan kohdalla näitä tulikin enemmän mutta opetusministeriön sektorilla sekin elvyttävyys liittyy monelta osin myös rakentamiseen

arvoisa puhemies

hallitus lupaa tehostaa toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja entistä suotuisamman yritysympäristön luomiseksi

hallitus suuntaa nyt hienosti panostuksia juuri niihin toimenpiteisiin jotka on joka tapauksessa tehtävä eli koulujen homeongelmien korjaamiseen peruskorjaukseen peruskunnostukseen ja samoin erilaisten liikuntapaikkojen ja suorituspaikkojen peruskorjaukseen

yrittäjäjärjestöjen huoli aloittavien yritysten toimeentulosta ja jatkamisesta on tällä hetkellä suuri

meillä on valtava määrä uimahalleja meillä on valtava määrä erilaisia muita kunnallisia paikkoja jotka vaativat peruskorjausta ja nyt niiden aika olisi

nyt kun taloustilanne on mikä on tulevaisuutta ei pysty ennustamaan edes kristallipallosta ja pankit eväävät luottoja varmemmiltakin yrityksiltä kuinka käy untuvikkojen pienten ja keskisuurten aloittavien yritysten jotka tarvitsisivat juuri nyt tukea ja ilmaa siipiensä alle

samoin valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että työllisyysperusteista ajattelua pitäisi myöskin harjoittaa tulevaisuudessa eli liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta tulisi erityisesti lisätä seuraavissa budjeteissa

työvoimatoimistojen myöntämä starttiraha on hyvä järjestelmä ja toimii varmasti normaalioloissa luotettavasti väliarviointeineen

tässä taloustilanteessa tarvitaan päättäjiltä ja puolueettomilta arvioitsijoilta viisasta harkintaa kun mietitään yritysten jatkorahoitusta

uuden yrittäjän menestykseen vaikuttavat yrittäjästä riippumattomat tekijät on pystyttävä tunnistamaan ja eliminoimaan arvioinneista

jokainen yrittäjä on meille nyt arvokas

tilanne on sama kun puhutaan aloittavien innovatiivisten ja kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten siemenrahoituksesta

tästä riskirahoituksesta vastaavan averan toimintaa on tuettava ja helpotettava sen mahdollisuuksia antaa uusille yrityksille riskirahoitusta

arvoisa puhemies

yksi työ ja elinkeinoministeriön tämän hetken kuumimpia ja samalla vaikeimpia ratkaisuja liittyy suomen tuleviin energialinjauksiin

mitä energiamuotoja verotetaan millä tavoin ja kuinka paljon

johtavatko nämä valtiovallan toimet olkootpa ne sitten investointitukea sertifikaatteja windfall veroja syöttötariffeja tai jotain aivan muuta sittenkään toivottuun tulokseen

tämä koskee myös kotitalouksia ja tämän toteuttamiseksi kotitaloudet tarvitsevat tehokasta neuvontaa

aikanaan hyvin ja silloisten määräysten mukaisesti rakennettujen talojen muuntaminen nykytiedon mukaisiksi energiapiheiksi asunnoiksi ei aina ole aivan yksinkertaista

useimmissa tapauksissa tarvitaan lisäinvestointeja erilaisiin laitteisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemiseksi

erityisen ilahtunut olen tässä budjetissa siitä että energia avustuksiin lisättyä määrärahaa on nyt nostettu niin että kerrostalo ja rivitaloasunnot ovat myöskin tässä jo ennen ja mahdollisuuksien elegia ja energiamuotojen mahdollisuuksien puitteissa mukana

arvoisa puhemies

joskus nopeus ja nopeat toimet ovat paikallaan kun ollaan suonsilmässä mutta jos yhtään on kantoa jalkojen alla niin silloin kyllä kannattaa hetki pysähtyä miettimään

valtion tulisikin kiinnittää erityistä huomiota myös kotitalouksien energiaratkaisujen kuten erilaisten lämpöpumppujen käyttöönoton tukemiseen entistä paremmin ja niin kuin olen moneen kertaan täällä sanonut esimerkiksi ruotsissa on lämpöpumppujen määrä moninkertainen suomeen verrattuna juuri valtiovallan myöntämien tukien ansiosta

tästä tervehdin ilolla ministeriä siitä että rikkidirektiiviasiassa ja siihen kompensaatioon liittyvissä asioissa hetki mietitään ja katsotaan mitkä ovat ne oikeasti vaikuttavat asiat ja tehdään siellä sitä täsmätyötä

kaikenlaisten energiaa säästävien ratkaisujen tulisi kuulua tukien piiriin ja mielestäni tämä pitäisi ulottaa myös kesämökkien luvatussa maassa koskemaan myös vapaa ajan asuntoja

edelleenkin painotan varsinkin tämän ict sektoriin liittyvän suuren työttömyysaallon kohtaamisessa sitä että saadaan ne täsmätoimenpiteet täsmäkoulutukset toimimaan tähän liittyen ei pelkästään koulutuksena vaan myös neuvontapalveluina erilaiset yrityspalvelut yritysneuvontapalvelut koska monella se ensimmäisen yrityksen perustaminen on se iso kynnyskysymys ja sitä osaamista ei välttämättä löydy joten aivan kuten ministeri ihalainen sanoi niin neuvontapalveluissa tämä talouskysymys ei ole ihan vielä kestävällä pohjalla

juuri tänään aamun lehdessä kerrottiin kesämökin peruslämmön aiheuttamista kustannuksista kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä

kysymyksessä ei ole mikään vähäinen energiamäärä joka talvisin kuluu tyhjissä mökeissä

toivon että siihen kiinnitetään huomiota

tämä hallitus on juuri oikeaan aikaan tehnyt ne elvyttävät toimenpiteet silloin kun talous hiukan notkahti eikä niin vähän mutta silloin nämä korjausrakentamiseen tehdyt panostukset johtivat pitkälti kiireeseen ja suunnittelu ja rakentamisvirheisiin kustannusten nousuun ja jopa tekijäpulaan

nyt kun ollaan suuntaamassa näitä tukirahoja lämmitysjärjestelmien muutoksiin onko ministeriössä mietitty millä tavalla pystyttäisiin estämään kustannusten mahdollinen nousu ja samoin nämä varsinaiseen korjausrakentamiseen liittyvät ongelmat ettei toisteta samaa asiaa

kuntatalous on mätä niin kuin me olemme tässä puhuneet mutta se miten saisimme helpoin keinoin kuntatalouteen helpotuksia ja mitä olen useampaan kertaan ministeriltä jo kysynyt on tietojärjestelmiä yhdenmukaistamalla sekä kuntien sisällä että kuntien välillä ja eri toiminnoissa sairaanhoitopiireissä ja niin edelleen